meillä vaikuttaa suomessa olevan suoranainen tämmöinen byrokratiauskovaisuus joka sitten latistaa vaikkapa ihan hyviäkin asioita mitä euroopan unionista oltaisiin suomalaiseen lainsäädäntöön tuomassa

kiinnijäämisriskin väheneminen on huono asia

uudistuksen tavoitteena oli että eri aluehallinnon viranomaisia pyritään ohjaamaan ministeriöiden yhteistyönä yhtenäisin menettelytavoin ja samalla hallinnonaloittain joustavasti

yleinen lainkuuliaisuus heikkenee

direktiivin soveltamisalaa on nyt siis laajennettu direktiivin muutoksella koskemaan myös pakolaisia ja toissijaista suojelua hakevia sekä heidän perheenjäseniään jotka oli tässä alkuperäisessä direktiivissä rajattu ulkopuolelle

tämä veronkorotuksen uhka on mielestäni kohtuuton varsinkin tässä aluksi elikkä meillä on vanhoja kiinteistöjä kiinteistöjä joita on korjattu

myös valvonnoissa todettuja muita seuraamuksia on saatu lievennettyä mikä antaa viljelijöille jonkin verran joustavuutta tukien rahoituksen kohdentamiseen

aikooko hallitus tehdä asianmukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin sillä maaseudun tyhjenemisestä seuraa paineita kaupunkiseuduille ja kuntauudistus aiheuttaa liikenteen ja kulkemisen lisääntymistä teille

kokonaisuudessaan poliisin määrärahakehitys on johtanut poliisin resurssien vähenemiseen vaikka jo entuudestaan siis suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on maailman pienimpiä

tavoitteena oli myös vahvistaa ministeriöiden verkostomaista strategista ohjausta jolla määritellään pitkän ja lyhyen aikavälin toimintalinjat

on todellakin varmasti usein täysin mahdotonta omistajalle selvittää kaikkea mitä siellä on tehty ja tämän suomalaisen tarkastuspieteetin tuntien pelottaa se että riittävää veroneuvontaa tässä ei tule vaikka kyllä luotan veroneuvontaan paljon enemmän kuin esimerkiksi maatalousviranomaisen neuvontaan tarkastusasioissa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan direktiivin muutos ei juurikaan jätä kansallista harkintavaltaa täytäntöönpanon suhteen

ohjausjärjestelmää on pääosin pidetty toimivana ja perusperiaatteet ovat toimineet mallina koko valtionhallinnon tulosohjaukselle mutta valiokunta toteaa kuitenkin että malli ei ole kaikilta osin toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti

käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä on siis tarkoitus panna täytäntöön direktiivin muuttamisesta uusi direktiivi

erityisesti asianomaiset ministeriöt ja ely keskukset ovat suhtautuneet kriittisesti ja järjestelmää on pidetty vaikeasti hallittavana ja raskaana erityisesti resurssiohjauksen ja substanssitavoitteiden suhdetta

esimerkiksi markkinavoimien tapa näyttää olevan työntää esiin tämmöisiä hana ja muita kulutuspakkauksia joiden kohdalla suurempi pakkauskoko voidaan täysin kyseenalaistaa missä tahansa kaupan portaista

ennen uudistusta hätäkeskuksella oli tarkat tiedot onnettomuuskohteesta mutta enää näin ei kuulemani mukaan ole välttämättä ollut vaan pelastuslaitos on joutunut usein tarkistamaan paikannustiedot itse

maatalouspuolella juuri maapohja ja ranta alueet ja maarajat ovat olleetkin muuttuvia tekijöitä ihan harmillisesti ja minusta varsinkin se on ihmeellistä kun uutta maata ei tehdä että toivon että näihin asioihin kiinnitetään huomiota

arvelu koskee sitä että pakolaisilla ja toissijaista suojelua saavilla ei todennäköisesti ole suomessa suurta halua hakea pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen eu oleskelulupaa koska he voivat saada pysyvän oleskeluluvan ja suomen kansalaisuudenkin jo ennen eu oleskeluluvan edellyttämän maassaoleskeluajan täyttymistä

elikkä kannatan tämän lakialoitteen hyväksymistä ja toivon keskustelun alkoholihaitoista jatkuvan ja johtavan muihinkin konkreettisiin toimenpiteisiin esimerkiksi alkoholin mielikuvamainonnan osalta

jos uudistuksella todella tavoitellaan jotakin parempaa niin minä kyllä näen että tässä ei niin käy jos viittomakielen tehtäviä siirretään kuurojen liittoon yliopiston sijasta

saadun selvityksen perusteella oli ilmeistä että ohjausta tulee selkiyttää ja yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista taakkaa ja hallintovaliokunta pitää perusteltuna kaksiportaiseen ohjausmalliin siirtymistä jolloin ohjausasiakirjoja ovat hallituskaudeksi laadittava strategia asiakirja ja tulossopimus

yleensä ottaen maailman tuotanto on monestakin syystä murroksessa mutta tutkijoiden mukaan suomessa on hyvät mahdollisuudet harjoittaa maanviljelystä tulevaisuudessa vaikka ilmasto muuttuu meillä on taitoa sopeutua siihen

kieli on todellakin kuten edustaja rossi sanoi edellytys oppia

perussuomalaiset vaativat että tilanne on korjattava

kielen tulee saada elää asua ja kehittyä myös yliopistossa eikä sitä tule

kuten perussuomalaiset välikysymyksessä toteavat eivät kuntien velat ole todellakaan minnekään kadonneet eivätkä ne tällä euroalueen vaatimattomalla talouskasvulla tule katoamaankaan

selonteossa ehdotetaan lisäksi että selvitetään tarve päätoimisiin ylijohtajiin ely keskuksissa koska nykyisin ely keskuksen ylijohtajana toimii yhden vastuualueen johtaja oman toimensa ohella

yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun baltian maiden ja pohjoismaiden aluetoimisto on kirjallisessa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että tällainen kolmannen maan kansalainen voidaan karkottaa muuallekin kuin siihen maahan josta hän on alun perin anonut kansainvälistä suojelua ja tästä on kannettu huolta

keskustelu on päättynyt että puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään asia lähetetään sivistysvalion

julki tulleiden tietojen mukaan suomesta on lähtenyt väkilukuumme suhteutettuna eniten fanaattisia islamisteja kriisipesäkkeisiin

jos uusia verotuloja meille ei tule viennistä ei veropohjaa ole suuressa eikä pienessä kunnassa ei metropolissa eikä sorateiden varsilla

värikäs luova esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas vuosi

tähän ahdinkoon on valitettavasti syynä osittain myös se ajatus ja asenne ettei koko suomea tarvitsisi pitää asuttuna tai että suomen ei edes tarvitsisi välttämättä tuottaa ruokaansa jos voimme tuoda sitä halvemmalla muualta

keskustelu on päättynyt

hallintovaliokunta korostaa kuitenkin että suomen ulkomaalaislaki sisältää ehdottoman palautuskiellon elikkä henkilöä ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle jossa hän voi joutua kuolemanrangaistuksen kidutuksen vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi eikä alueelle jolta hänet voitaisiin sitten jatkossa lähettää tällaiselle edellä mainitulle alueelle

kuntia miltei syyllistetään siitä että ne saavat valtionosuuksia ja kuitenkin se on kunta joka näillä valtionosuuksilla kouluttaa lapsia hoitaa sairaita ja harjoittaa elinkeinopolitiikkaa valtion hyväksi

nato keskustelua varten esitellään lääkäri yhdeksässä hosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että hallitus on järjestelmällisesti sivuuttanut ne poliittiset linjanvetonsa hallitusohjelmassaan joihin se on sitoutunut

keskustelun avaa edusta mustonen

valiokunta pitää tärkeänä kuitenkin sitä että toimintamenomäärärahat mitoitetaan niin että toiminta ja henkilöstö ja annetut tehtävät sitten vastaavat toisiaan ja samalla on toteutettu henkilöstön palvelussuhteen ehtojen uudistaminen

hallituksen esityksen mukaan ensimmäisen ja kolmannen lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan kuluvan vuoden heinäkuun alusta mutta koska ei ole täysin varmaa että tuossa aikataulussa voitaisiin pysyä niin valiokunta ehdottaa varmuuden vuoksi lakiehdotuksen muuttamista niin että voimaantuloajankohta jätetään avoimeksi

katsomme että hallitukselta puuttuu yhteiskunnan ohjaamisessa tarvittava ymmärrys poliittinen sitoutuminen ja tuki poliisin toiminnan turvaamiseksi

mutta lopuksi arvoisa puhemies haluaisin vielä muistuttaa siitä tosiasiasta että kaikesta esitetystä kritiikistä huolimatta hallitus on osoittanut rahaa kansallisiin maa ja puutarhatalouden tukiin samoiten luonnonhaittakorvauksiin

niinpä kannatan edustaja kataisen esittämää epäluottamuslausetta

valiokunta pitää välttämättömänä että hallitus omalta osaltaan henkilöstöjärjestöjen kanssa käytävillä neuvotteluilla huolehtii kuitenkin niin että uudistetussa valtionhallinnossa on käytettävissä asianmukaiset henkilöstönpalkkausjärjestelmät mah dollisimman pian

tästä kertovat myös hallituksen sisäiset erimielisyydet mitä poliisien lukumäärään tulee

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin voisi olla kielteisemmän käsittely on voimaantulosäännöstä

minä todellakin haluan myöskin parantaa vaelluskalojen asemaa ja kantoja ja tässä ei oteta kyllä huomioon millä me jatkossa parannamme roska ja särkikalojen valtaamia ja pilaamia vesistöjä ja sitä kautta edistämme sitten tuota arvokalan määrää vesissä

eläköitymisen lisääntyessä yhä nopeammin on huoli myös asiantuntemuksen ja osaamisen säilymisestä ja toisaalta pidettävä huolta että tehtäviin on jatkossakin hakeutumassa osaavaa väkeä

hallitus on epäonnistunut sisäistä turvallisuutta koskevassa politiikassaan

usean valiokunnan lausunnossa on kiinnitetty huomiota hallinnon lupaprosessien kehittämistarpeisiin kuten myös ympäristövaliokunnnan kohdalla olen jo aiemmin kiinnittänyt huomiota

hallituksen tekemät yleistä järjestystä ja turvallisuutta poliisihallintoa sekä hätäkeskustoimintaa koskevat päätökset ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi

ja kyllä vaellussiikaa me varmasti tuolla pohjois pohjanmaalla myös haluamme jatkossa kalastaa mutta myöskin edelleenkin harmaahyljeongelma on niiltä osin ratkaisematta

maa ja metsätalousvaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota ympäristöasioitten lupakäsittelyn hitauteen ja korkeisiin hintoihin ja maa ja metsätalousvaliokunta onkin kiirehtinyt aluehallintovirastojen ympäristölupakäsittelyn resurssien turvaamista ja lupaprosessien keventämistäkin

aivan todella ansiokkaasti edustaja mustajärvi on nostanut nämä pohjoisen suomen erityisolosuhteet

nojautuen välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin joihin hallitus ei ole tyydyttävästi vastannut eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

nyt ministeri te totesitte itse että ette ole tämän asian paras asiantuntija ja minä toivon että uskoisitte sitä mitä täällä edustaja mustajärvi ja lapin kansanedustajat jotka tietävät tilanteen teille tästä asiasta sanovat

samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös talousvaliokunta ja se painottaa lupaprosessien perusteellista läpikäymistä ja lupaprosessien virtaviivaistamista

sosiaali ja terveysvaliokunta painottaa lausunnossaan että voimavarojen vähentäminen on aiheuttanut ongelmia heillä ohjauksessa ja valvonnassa jolloin kanteluiden käsittelyajat ja toimintayksiköiden tarkastusten määrät ovat jääneet tulossopimuksesta asetetuista tavoitteista ja lastensuojeluun liittyvät kantelut ja valvonta asiat ovat lisääntyneet jolloin valiokunnan näkemyksen mukaan ennalta ehkäisevään valvontaan ei ole jäänyt riittävästi huomiota

maa ja metsätalousvaliokunnan hallinnonalalla eu rahoitteiset ohjelmat ovat keskeinen työväline ja maa ja metsätalousvaliokunta pitää tärkeänä että ely keskusten valvontaresurssien riittävyydestä huolehditaan koska tukimaksatusten mahdollinen siirtyminen valvontojen pitkittymisen takia aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia maatalousyrittäjille samoin eläinten hyvinvointivalvontoihin liittyvät tarkastukset

eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laiksi hallintolain muuttamisesta jonka tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää hallintokantelumenettelyä ja edistää käsittelyiden joutuisuutta

arvoisa puhemies

uudistuksessa toteutetut aluejaoitukset eivät ole muuttaneet kieliolosuhteita ja kaksikielisillä ely keskuksilla on käytössä yhteistyömalli ruotsin kielen työryhmä joka edistää mahdollisuuksia järjestää yhdenvertaiset palvelut suomeksi ja ruotsiksi ja asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin ajatus siitä että vastaava elin voisi koordinoida ruotsinkielistä toimintaa myös kaksikielisissä aluehallintoviranomaisissa ja virastoissa

elikkä miten aiotte tätä tukea

kysyisin ministeriltä onko teille tuttu oulun seudulla tämä viinivaaran hanke josta on suurta huolta esitetty kuinka se tulee vaikuttamaan

lopuksi oikeudellisista rooleista joista hallintovaliokunta totesi aiemmin että uudistuksessa näyttää syntyvän ely keskusten sisälle jännitteisiä oikeudellisia rooleja mutta kuitenkaan viranomaisilta saatujen tietojen perusteella pääsääntöisesti ongelmia ei ole ollut

mikä on teidän kantanne näihin laajoihin pohjavesihankkeisiin

osalla kunnista ei ole tarpeeksi työvoimaa tai resursseja edes peruspalveluiden tuottamiseen ja osa on menettänyt parhaat veronmaksajansa kehyskuntiin

pannaanpa nyt porukalla merkille että tähän mietintöön on jätetty vastalauseita ja eriäviä mielipiteitä ja eikö me olla yhtä mieltä siitä että puhua täällä sopii

tällä touhulla tällä järjestelyllä taas kerran euroopan unioni murentaa itse itseltään arvovaltaansa ja samalla näin myös sen tekee kataisen hallitus

eli mitä aseita annatte meille käteemme

tämäkö joka julistaa mahtipontisesti että lisää byrokratiaa ja vyöryttää direktiivejä valvomatta tulevatko ne toimeen ja mitä implementoidaan

niin kuin täällä moneen kertaan on todettu on äärimmäisen välttämätöntä tehostaa valtion tieto ja viestintäteknisiä toimia ja toivon todella että erilaiset tietojärjestelmät saadaan yhdessä soimaan kauniimpana instrumenttina ja että nimenomaan parannetaan palveluja kustannustehokkaasti

perussuomalaisten mielessä herääkin kysymys tuleeko hallituksen hätäisesti kaavaillusta kuntauudistuksesta jatke aiemmille tehottomille ja sekaville hankkeille joita myös kokoomus oli edellisessä hallituksessa tekemässä